kuitenkin pohjalla kun ajatellaan että koti on kaikille kuitenkin se rakas paikka missä haluaisi viettää mahdollisimman pitkän ajan elämästään niin siinä suhteessa tämä on oikeanlainen esitys

kun sitä ajatellaan niin että mahdollistetaan kotona asuminen ja eläminen mahdollisimman pitkään silloin tämä on hyvä

se kuitenkin mietityttää että mikähän nyt tämä hallituksen linja loppujen lopuksi on

jos ihmisiä riepotellaan edestakaisin otetaan hyvästä laitoshoidosta ja laitetaan kotiin ilman tilan tarvitsemaa hoitoa niin se ei ole inhimillistä eikä oikein

arvoisa puhemies

tuossa välissä käydyissä hallituksen esityksissä oli jo pääosa näistä puheenaiheista mitä halusin tuoda esille lähinnä sitä miten vastuullinen oppositio tuo niitä vaihtoehtojaan esille ja miten perusteellisesti ne on tehty

tässä käytiin keskustelua siitä että keskusta on koko kauden oikeastaan kritisoinut kuntien valtionosuuksien leikkauksia ja yleensäkin kuntien taloustilannetta ja sitten kuitenkaan budjetissa ei euroja anneta toisin kuin siis perussuomalaiset hoitavat tämän homman

perustelussa edustaja kalli sanoi että olemme vastaavan säästön tehneet sillä ajatuksella että kuntien tehtäviä leikataan niitä velvollisuuksia leikataan

no kun aloitin siitä että vastuullinen oppositio tuo sen perustellun ja laskelmoidun vaihtoehtonsa niin on mielestäni päivänselvää että jos perustelu on tosiaan se että tehtäviä leikataan niin tässä varjobudjetissa keskustan osalta olisivat listattuna ne tehtävät mitä keskusta pitää kuntien tehtävistä turhina eli mitkä kuntien tehtävät he lopettaisivat tai leikkaisivat

vielä lyhyesti tähän loppuun

elikkä salin vasen puoli on puhunut näistä elvytyshankkeista suureen ääneen

kuitenkin sitten vastaavasti lainarahallahan ne on helppo tehdä mutta meillä on laskelmoitu oma vaihtoehtomme missä elvytetään nimenomaan niihin infrahankkeisiin mitkä on jossain vaiheessa joka tapauksessa tehtävä eli esimerkiksi homekouluihin ja tiestön perusparantamiseen

arvoisa puhemies

pyysin puheenvuoron sen takia että edustaja autto totesi että hallitus on kuitenkin kykenevä tekemään budjetteja ja niin edespäin ettei tapahdu niin kuin ruotsissa

ruotsissa oli selkeästi vähemmistöhallitus ja ruotsia vaivaa se ettei siellä osata käyttäytyä demokraattisesti

siellä on ihan määrätietoisesti suljettu kansan sinne haluama ryhmä pois keskustelusta ja kaikesta yhteistyöstä

mutta se että hallitus on vain parin kansanedustajan turvin enemmistöhallitus ei tee vielä hallituksesta toimivaa

sen kuulee esimerkiksi tämän päivän sosialidemokraattien esityksistä ja puheista joissa vaadittiin että täytyy tehdä sitä ja tätä ja hyvää jakaa joka suuntaan ja piikittely meni nimenomaan kokoomuksen suuntaan

elikkä kyllä hallitus repeilee sisältä käsin täällä suomessakin ja sen kaatamiseen ei edes tarvita oppositiota niin kuin ruotsissa

arvoisat puhemiehet

täällä on puhuttu puolustusvoimien leikkauksista jotenkin semmoiseen puolustelevaan sävyyn mutta varsinkin kokoomus tuntuu heränneen siihen että nyt tuli kirves lyötyä kiveen

hyvä niin että heräämisiä tapahtuu ja myös salin vasemmalla laidalla on yksittäisiä edustajia jotka ovat tähän tilanteeseen heränneet

suomi on unifil operaation kautta libanonissa vahvasti mukana

olen aikaisemminkin kysynyt voisiko kehitysyhteistyörahoja käyttää rauhanturvatoiminnassa osana rauhanturvatoiminnan rahoitusta

nyt olisi se aika kun sitä pitäisi oikeasti koettaa ja tehdä ja katsoa onko se mahdollista kaikkien tieteen ja taiteen sääntöjen mukaisesti

eli käyttäisimme unifil operaatiossa kehitysyhteistyörahoja suomalaisten rauhanturvaajien kautta muun muassa lääkinnälliseen toimintaan ja koulutukseen ynnä muuhun

päivän uutinen on ollut se että venäjä sijoittaa noita ohjuksia eun takapihalle ja nyt eu on ilmoittanut harkitsevansa toimia

kysymys kuuluu miten suomi toimii jos tästä salista suuren osan ihannoima eu päättää tehdä jotain asialle

onko suomi taas kilttinä oppipoikana menossa eturintamassa kohti itärajaa vai mitä vai onko jokin järkikin mukana toiminnassa

joka tapauksessa suomi vaatii uskottavan puolustuksen jolloin pitää miettiä sitä pitäisikö meidän budjetissa varautua tähän muuttuvaan tilanteeseen jotenkin

perussuomalaiset ovat vaihtoehdossaan koko ajan pitäneet rahat kohtuullisella tasolla mutta hallituspuolueiden on vihdoin ja viimein ymmärrettävä että budjetin pitää vastata sitä tilannetta että meillä on uskottava maanpuolustus meitä katsovien maiden silmissä

kalustohankinta on toinen

ilmavoimissa on kohta tulossa suuret hankinnat ja tässä onkin sitten mielenkiintoinen tilanne

onko tämä hallitus jo lyönyt hankinnan vaihtoehdot yhteen valmistajaan onko ohjushankintojen kautta tullut vain yksi vaihtoehto jolloin hankinta voi olla todella kallis kilpailun puutteen johdosta vai hoidetaanko homma kilpailutuksen kautta ja todetaan että ohjukset tuli hankittua aivan turhaan

merivoimat on myös suuren hankinnan edessä ja tässä kohtaa toivoisin että suomen valtio pohtii esimerkiksi rauman telakan omistajuutta osana tai kokonaan

siellä voitaisiin rakentaa suomen merivoimien vaatima kalusto ja tehdä siellä ikään kuin prototyyppeinä omat mallit ja sitten keskittyä lopulta vientiin

samalla voitaisiin korjata sitä massiivista öljyntorjuntapuutetta mikä itämerellä on

niin tai näin suomen on omattava uskottava maanpuolustus jonka on mielestäni ehdottomasti nojattava yleiseen asevelvollisuuteen

päivällä debatissa kysyin oletteko te tietoisia mitä te teette siinä kun leikkaatte kuntien valtionosuuksia näin rajusti

pelastustoimi on nyt tänään käydyn keskustelun perusteella yksi niistä asioista mitkä ovat leikkauslistan alla ja tämä kaikki tehdään ilman kunnon selvityksiä

pohjalla pelastustoimen leikkauksissa ovat vain hatarat laskelmat ja kunnon selvityksiä ei ole tehty

mutta onneksi ministeri vastasi myös niin että ne selvitykset tulee tehdä ja luotankin nyt ministeri räsäseen että perusteelliset selvitykset tulevat vielä tänne saliinkin sitten jossain vaiheessa

mutta se on vain yksi osa siitä miten tämä kuntien valtionosuuksien leikkaus tulee heikentämään kuntalaisten toimintaa

turvallisuus on kuitenkin minun mielestäni yksi tärkeimmistä peruspalveluista mitä kuntalaisella tulee olla